on välttämätöntä tehdä rivakassa aikataulussa riittävän suuria rakenteellisia uudistuksia jotta kuntaperusteinen palvelujärjestelmä voi kestää edessä olevat kovat haasteet

yritän

uudistuksen keskeisiä elementtejä ovat paitsi nyt puheena olevat kuntarakennelaki ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki myös kuntien valtinosuus ja rahoitusjärjestelmän uudistus kuntalain kokonaisuudistus metropoliratkaisu ja kuntien tehtävien arviointi

hallitukset tuolloinkin olivat kaukokatseisia

aikaisemminkaan ei laissa ollut määritelty toimipaikkoja eikä asetuksessa määritellä muuta kuin se mitkä koulutusvastuut koulutusalat eri yliopistoilla on mutta ei sinänsä sitä missä tuo koulutus järjestetään

hallituksen tavoitteena on hallinnonalarajat ylittävän toiminnan lisääminen hallinnon vaikuttavuuden parantamiseksi kaikilla hallinnon tasoilla

se ei helpottaisi vaan päinvastoin vaikeuttaisi julkisten palveluiden rahoitusongelmaa ja lisäksi heikentäisi koko kuntaperusteisen järjestelmän toimintakykyä

siksi kunnille on annettava nyt itselleen aikaa hakea ei vain yksittäisen kunnan vaan koko alueen kannalta hyviä ja toimivia ratkaisuja

esimerkiksi uuden suuremman kunnan asema työnantajana yleensä vahvistuu toiminta elinkeinoelämän suuntaan aktivoituu yhdyskuntarakenne eheytyy sisärajojen häiritsevät esteet saadaan poistettua epäterveeseen kilpailuun liittyvää osaoptimointia saadaan vähennettyä ja myös kuntien riskien hallinta paranee

arvoisa puhemies

sekä tälle että ensi vuodelle valtio tukee poikkeuksellisen paljon juuri näitä koulujen peruskorjauksia ja uudisrakentamista koska olemme nähneet tärkeänä sen että nämä ovat investointeja jotka on joka tapauksessa tehtävä ja nyt on hyvä aika tehdä niitä kun rakentamisen kustannukset ovat tulleet alas ja on tärkeää ylläpitää työllisyyttä alueilla

uudistus valmistellaan aikataulullisesti niin että kokonaisuuden pääpiirteet ovat kuntapäättäjillä tiedossa ensi keväänä rakennelain astuessa voimaan ja kuntien käynnistäessä omat yhdistymisselvityksensä

hallituksen tavoite on että kunnat jatkossakin järjestävät asukkaidensa palvelut mukaan lukien sosiaali ja terveydenhuollon palvelut joiden järjestämis ja rahoitusvastuu hallitusohjelman mukaisesti säilytetään kunnilla

kukaan tuskin kiistää että esimerkiksi yhteisellä maankäytöllä asumisella ja liikenteen suunnittelulla on mahdollisuus saada mittavia taloudellisia hyötyjä

arvoisa puhemies

kuntalakia valtionosuuslakia ja sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämistä ohjaavia lakeja uudistetaan siitä lähtökohdasta että ne osaltaan tukisivat kuntarakenteidenkin uudistamista

tarvetta on se kä edustuksellisen demokratian vahvistamiseen että kuntalaisten suorien osallistumis ja vai kuttamismahdollisuuksien edistämiseen kuntarakenneuudistus alleviivaa tätä tarvetta entisestään

erityisen suuria vaikutuksia tällä on kaupunkiseuduilla joilla yhteisellä maankäytön liikenteen ja asumisen suunnittelulla voidaan rakentaa eheämpiä ja ekologisempia kaupunkeja

tärkeää on että kunnat saavat näitä hankkeitaan liikkeelle ja saavat päätöksen siitä että valtio sitten aikanaan maksaa jälkirahoitteisesti kunnalle tämän oman osuutensa tästä takaisin

valtioneuvoston toimivalta määrätä kunnat yhteisiin alueisiin säädettiin vasta seuraavalla hallituskaudella siltä varalta etteivät kunnat pääse asiasta yhteisymmärrykseen

nyt onkin oikea aika selvittää osana hallinnon rakenteiden yleistä arviointia mitä vaikutuksia olisi maistraattien liittämisellä osaksi aluehallintovirastoja ja te toimistojen liittämisellä osaksi ely keskuksia

esimerkiksi lähidemokratian vahvistaminen kuntien valtionosuuksien nykyistä suurempi riippumattomuus kuntarakenteista ja sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämispohjan kytkeminen vahvoihin kuntiin ovat niitä kysymyksiä joilla on vaikutusta kuntien valmiuteen ryhtyä ripeästi ja avoimesti selvittämään kuntarakenteiden uudistamisen hyötyjä ja haittoja

arvoisa puhemies

kuntalain kokonaisuudistus rahoitus ja valtionosuuslainsäädännön uudistus ja uusi sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki ovat yhdessä kuntauudistuksen rakennelain kanssa niitä tärkeitä lakiuudistuksia joiden avulla hallitus ja eduskunta voivat merkittävästi vaikuttaa siihen kuinka hyvin kuntien tehtävien ja rahoituksen tasapaino pystytään säilyttämään siirryttäessä tämän vuosikymmenen lopulle ja ensi vuosikymmenelle

nyt käynnistyneessä kuntalain kokonaisuudistuksessa johon kaikki eduskuntapuolueet osallistuvat parlamentaarisen seurantaryhmän kautta yksi tärkeä painopiste on lähidemokratian vahvistaminen

tällä hetkellä toisaalta aluehallintovirastoille ja toisaalta ely keskuksille laaditaan hallituskaudeksi strategia asiakirja joka sisältää muun muassa hallitusohjelmasta hallituksen strategia asiakirjasta valtioneuvoston kehyspäätöksistä ja maakuntaohjelmista johdettavat tavoitteet sekä suunnitelman resurssien kohdentamisesta näiden tavoitteiden toteuttamiseen hallinnonaloittain

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskusta väittää välikysymyksessään että kunnissa olisi keskeytetty laajoja rakenteellisia uudistuksia ja alettu hätäisesti investoida kuntaliitosten pelossa

suomalaisten yliopistojen rahoitus ei ole ollut ulkopuolisten tahojen varassa tähän asti eikä se ole jatkossakaan vaan valtio takaa perusrahoituksen jatkossakin opetus ja tutkimustoimintaan

sen johdosta otimme oikeusministerin kanssa kuntalain uudistukseen jo etunojaa ja teetimme kesän aikana selvityksen erilaisista lähidemokratian malleista ja kehittämistarpeista lakiuudistuksen pohjaksi

yksi kuntauudistuksen tärkeimmistä tavoitteista on demokratian ja kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen

vaikka kaikki eivät innostuisikaan lähtemään vaaleihin ehdokkaaksi sähköinen osallistuminen suoraan palveluihin vaikuttaminen tai oman kyläkunnan kehittämisprojektit saattaisivat sen sijaan innostaa

kuntalain uudistuksen yhteydessä todella hallitus on päättänyt siitä että minimivaatimus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta tulee sisältymään uuteen kuntalakiin ja tuo lainsäädäntöhän on tarkoitus ensi syksynä antaa eduskunnalle

toivon että tuo syyskuussa valmistunut raportti innostaisi eduskuntapuolueita ja kuntavaaliehdokkaita käymään aktiivista keskustelua siitä miten eri kunnissa voitaisiin uudistaa hallinnon rakenteita ja päätöksentekoa niin että kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet paranevat

hallitus luottaa kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vastuunkantoon siinä että kunnissa ei tehdä turhia investointeja vaan kuntalaisten verovaroja käytetään jatkossakin vastuullisesti

mutta parhaillaan työryhmä pohtii juuri sitä keitä kaikkia tuon sidonnaisuusilmoituksen tulisi koskea eli keitä kaikkia viranhaltijoita kunnallisella tasolla keitä kaikkia luottamushenkilöitä ja minkätyyppiset asiat siinä tulisi ilmoittaa ainakin sentyyppiset joilla on sitten mahdollisesti vaikutuksia esteellisyyteen erilaisissa toiminnoissa kunnan sisällä

tämä näkyy kuntalain valmistelussa

ensi syksynä eduskuntakäsittelyyn tulevassa lainsäädännössä vahvistetaan sekä edustuksellisen demokratian että kuntalaisten suoran osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia

siihen tullaan nyt panostamaan

yliopistojen hallinnollisen taloudellisen aseman uudistus yliopistolaki on osa tätä ja tänä vuonna tullaan erityisesti painottamaan rakenteellista kehittämistä kansainvälistymistä tutkijan uran vahvistamista ja tutkimuksen infrastruktuureita

entistä suuremmat kunnat saattavat lisätä myös tarvetta siirtää osa päätöksenteosta alueille esimerkiksi kunnanosalautakunnille tai jopa vaaleilla valituille kunnanosavaltuustoille

valtuutetut päättävät kuinka omaa kotiseutua lähdetään kehittämään ja miten alueen palvelut hallinto ja kuntarakenne uudistetaan siten että kunta on asukkailleen turvallinen hyvä ja viihtyisä asuinpaikka myös tulevaisuudessa

hallitus selvittää erilaiset vaihtoehdot metropoliratkaisuksi alueen yhteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi erityisesti maankäytön asumisen ja liikenteen kysymyksissä sekä kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja segregaation ehkäisemiseksi

arvoisa puhemies

tuossa kaksiportaisessa mallissa ohjausasiakirjoja olisivat aluehallintovirastoille ja ely keskuksille yhteisenä tehtävä strategia asiakirja ja siihen pohjautuva yksi tulossopimus kullekin organisaatiolle

kuntien yhdistyminen on aina vaativa työ jonka suunnittelu ja onnistunut toteutus edellyttävät hyvää vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa ja tiivistä yhteistyötä niin päättäjiltä kuin koko kunnan henkilöstöltä

me emme tee tätä peläten oman asemamme puolesta koska kenenkään ei pitäisi tässä salissa olla vain omien etujensa puoleensa etujen tai oman valtansa pönkittämisen vuoksi

työ käynnistetään esiselvityksellä jossa kartoitetaan tulevat kuntajakoselvitysalueet ja erilaiset vaihtoehdot metropoliratkaisuksi yhdessä alueen kuntien kanssa

te kerroitte silloin edustaja kiviniemi että te kannustatte kuntaliitoksiin kannustatte rakenneuudistuksiin ja että kuntaliitoksia tehtiin teidän kuntaministerikaudellanne poikkeuksellisen paljon koska keskustalaiset ovat nähneet kuntaliitokset parhaana tapana turvata lähipalvelut

arvoisa puhemies

paras tae lähipalveluiden turvaamiselle on vahvistaa kuntarakennetta siten että turvaamme kuntasektorille riittävän ja terveen taloudellisen pohjan sekä riittävän henkilöstömäärän huolehtimaan palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä

sekä aluehallintovirastoissa että ely keskuksissa on eräitä tehtäviä koskien käytössä sellainen toimintatapa jossa asiantuntemusta ja resursseja on koottu joko valtakunnalliseksi tai viraston maantieteellistä toimialuetta laajemmaksi kokonaisuudeksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun puhutaan nuorten syrjäytymisestä ja työllistymisen mahdollisuuksista niin tämä on aivan olennainen kysymys kuinka perusasteelta päästään toisen asteen opintoihin

jokaisella kuntapäättäjällä on luonnollisesti vastuu ennen kaikkea omasta kunnastaan mutta hallituksella ja eduskunnalla on vastuu koko suomesta

nämä on otettu huomioon hallituksen linjaamissa selvitystarvekriteereissä

nyt on aika tarkastella laajemminkin mahdollisuuksia määritellä näiden virastojen toimivalta osassa tehtäviä alueellisen jaotuksen sijaan valtakunnalliseksi toimivallaksi

arvoisa puhemies

kun keskusta nyt ilmoittaa esittävänsä lähipalvelulain säätämistä herättää se kysymään ollaanko kuntien ohjausta jälleen lisäämässä ja itsehallintoa kaventamassa

jotta lähipalvelut olisivat uudistuksen keskiössä uudistusta toteutettaessa lähipalvelut on tarkoitus ottaa myös yhdeksi kuntien muutoksen tuen osa alueeksi

siksi nyt on katsottava kauemmas tulevaisuuteen ja uskallettava tehdä sellaisia muutoksia että suomi on hyvinvointiyhteiskunta myös tuleville sukupolville

valtiovalta on luottanut kuntien kykyyn tehdä päätöksiä ja kunnioittanut kunnallisen itsehallinnon ydintä päättää itse hallintonsa ja taloutensa järjestämisestä

jos siellä tapahtuu isoja työpaikkamuutoksia tehtaan lakkauttamisia tai vastaavia niin ne vaikuttavat todella dramaattisesti kunnan tulopohjaan ja mahdollisuuksiin järjestää palveluja

sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteesta on valmistumassa oma jatkoselvityksensä jonka lähtökohtana on palvelurakenteen uudistaminen pääsääntöisesti vahvojen peruskuntien perustalle

edustuksellisen demokratian lisäksi on kehitettävä myös asukkaiden suoran osallistumisen keinoja kuten kyselyjä palautteita aloitteita asukasraateja ja erilaista projektitoimintaa

lisäksi hallinnolliset tehtävät ja niihin liittyvät erikoistumisyksiköt tulisi koota toisaalta yhden aluehallintoviraston ja toisaalta yhden ely keskuksen alaisuuteen siten että tehtäviä edelleen hoidetaan hajautetusti

kyllä tässä mielestä tietysti tärkeää on jatkuvasti arvioida valtion ja kuntien rahoitussuhdetta mutta valtio on viime vuosina kyllä ruokkinut kuntia varsin runsaasti valtionosuuksien avulla ja myös verotulot kasvoivat monen vuoden ajan